se on hyvää näissä kaikissaen

elikkä nyt tässä tilanteessa minun mielestäni en minä ainakaan arvosta sellaisia ihmisiä jotka haluavat vaan pelkästään niin kuin hyvää yhteiskunnalta mutta eivät ole itse valmiita satsaamaan siihen juuri mitään elikkä tätä velkaantumista vastaan kun ajattelee niin ei minun mielestä pysty kaikille maksamaan mitä kaikki haluavat

voimme neuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivälehti kuudes asiat poimienius tehdä töitä asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaankeskustelu keskustelu on pysähtynyt voimme neuvoston ehdotus hyväksytään on siellä ja

lähetekeskustelua varten ehti olla päiväystyksen seitsemän saisi apua minusta ehdot täyttä asiaa lähdetään sivistysvaliokuntaan keskustelu keskustelu päättynyt voimme neuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään sivistysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kahdeksansia voimia neuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaankeskustelu keskusta tähtää työn kuin neuvoston ehdotus hyväksytään ja siellä pitää

lähetekeskustelua varten ei siellä on päivätty yhdeksäs asiat poimienius tiedotetta asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaankeskustelu keskustelu on päättynyt voimme ennustaneet pysyväksi tönäisi

valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten yhtiöllä on en voi minusta ehdotettaisi eläydytään sosiaali ja terveysvaliokuntaan keskustelu keskustelu on päättynyt voimme neuvoston ehdotus hyväksytty asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään tulla muuhun tulokseen kuin jaosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaankeskustelu keskustelu on päättynyt voimme neuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivä kahdestoista asiaa voi mennä ostajaehdokkaita asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta on keskustelu keskustelu on päätynyt poimia neuvoston ehdotus hyväksytään naisia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kolmastoista sija voi mennä usterteta asialle mitään talousvaliokuntaan keskustelu edustaa kiviranta poissa keskustelu on päättynyt voimme nousta ehdotus hyväksytään asiaa lähdetään

lähetekeskustelua vain tennis ja päivän neljästoista osia voimme tehdä tätä asiaa lähdetään hallintovaliokunta on keskustelu keskustelu on päättynyt voimme neuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään hallintovaliokunta pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen viidestoista sija poimii mausteiden tätä mietintö pannaan pöydälle kahdeksastoista kymmenettä kaksituhatta kakstoista pidettävään täysistuntoon hyväksytty niin hyväksytty

samoin päiväystyksen kuudennentoista asian osalta hyvässäkin eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina kahdeksastoista kymmenettä mitä minä esitin

arvoisa puhemies

ne on lähes kaikki jo pystytty käsittelemään ja suurilta osin torjumaan

yksi asia on mielestäni jäänyt vähän vähemmälle elikkä täällä on pelätty että lasta kiusataan sen takia jos hänen vanhempansa olisivat samaa sukupuolta kotona

jos me täällä teemme lain joka on tasa arvoinen niin se aiheuttaa kulttuurin jossa on hyväksyttävät asiat ja sen kulttuuri tuloksena syntyy tilanne ettei ole kyllä mitään syytä kiusata enää sellaisilla perusteilla

hallituksen esitys peruspalvelujen valtionosuudesta on nykyistä yksinkertaisempi selkeämpi entistä kannustavampi ja perustuu kuntien palautteessaan esittämiin korjattuihin kriteereihin

parannusta alustavaan esitykseen helmikuulta on erityisesti se että voimalaitosten kiinteistöverot jätetään kokonaisuudessaan siihen kuntaan missä esimerkiksi vesivoimala sijaitsee

arvoisa puhemies

haluaisin positiivisesti tuoda esille että tänään lähetekeskustelussa olleen sähkö ja maakaasumarkkinalain käsittely tulee jatkossa olemaan pitkien etäisyyksien kannalta tärkeä tärkeä juuri siksi kuinka siellä on haasteellista suunnitella rakentaa ja ylläpitää jakeluverkko kustannustehokkaana niin ettei se vikaantuisi myrskyn tai lumikuorman seurauksena aiheuttaen hannu tai tapani myrskyjen kaltaisia katkoksia sähkönjakelussa

tämä auttaa ymmärtämään kokonaisuutta entistä paremmin ja tämä toimii myös ohjaavana tekijänä kun on selkeät periaatteet

hyvää on myös se että jatkossa käytetään oikeita ja ajanmukaisia tietoja valtionosuutta kuntakohtaisesti laskettaessa

juuri pitkien etäisyyksien alueiden näkökulmasta on todella hyvä että maantielaki helpottaa nyt koko yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien sähkö ja datasiirtoon tarkoitettujen rakenteiden sijoittamista tiealueelle

meidän asiakkaiden kannalta on myös tärkeää että nämä rakenteet rakennelmat ja laitteet voidaan sijoittaa siten että niiden toimintavarmuus paranisi ja huoltokustannukset olisivat alhaisemmat sillä jatkossa se myös vähentää vain

sairastavuuskorjattua kapitaatioperiaatetta olisi jatkossa syytä käyttää perusteena myös kuntien maksuosuudelle tulevissa sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueissa

keskustelu on lähtenyt eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely painetta korottaa hintoja

arvoisa herra puhemies

toiseksi

en missään muotoa halunnut sanoa että lapsilisien palauttaminen olisi huono asia verrattuna johonkin muuhun asiaan

se on ihan ok esitys mutta lapsilisien palauttaminenhan tarkoittaa että se on siitä eteenpäin joka vuosi voimassa menona

mutta sitten ei voi vastapainoisesti esittää esimerkiksi yliopistojen pääomittamista yhtenä vuonna koska pitää siitä eteenpäin saada se säästö että saadaan tasapaino säilytettyä

edustaja reijonen oli oikeastaan aika hyvä puhe jossa kilpailukyky oli asetettu kärjeksi

meillä on kuormitettu meidän kilpailukykyä sillä että on hyvänä aikana annettu hyviä etuja

muualla tällaista ei ole ja sen takia se on kilpailukykyongelma

näistä tämmöisistä syntyy sellainen kilpailukyvyttömyys joka saattaa huonona aikana johtaa siihen että meiltä rapautuu se työn määrä

sehän tarkoittaa sitä että sinä voit investoida hyödykkeen ja kerralla poistaa sen ja sen jälkeen sinun ei tarvitse maksaa yhtään veroja koska sillä kerralla poistolla saadaan aikaiseksi nollatulos

mutta tämä suunnitelman mukainen poisto on tehty niin järkeväksi että jokainen yritys tekee suunnitelman mukaisia poistoja kun se ostaa investointitavaran hyödykkeen

se miettii että onko tämä monta vuotta kunnossa oleva kampe ja sitten sinä aikana poistaa joka vuosi jolloinka ne tulokset ovat vertailukelpoisia

no nyt jos me teemme tällaisen vapaan poisto oikeuden jota minä tietysti kannattaisin jos minä olisin pelkästään yrittäjä joka ajattelee vain että minun pitää saada lisää tulosta itselleni kannattaisin koska minun ei tarvitsisi maksaa siitä eteenpäin veroja ollenkaan

on todellakin sääli jos tuhoamme kullanhuuhdontatyyppisen kullankaivuuperinteen ja siksi ei ole samaa mieltä tai esitän huoleni ja olen samaa mieltä kun

keskustelu on lähtenyt asia lähetetään talousvaliokuntaan lähetekeskustelua kuin edustaja autto

arvoisa puhemies

kysyn nyt edustaja lohelta

avaatte juuri uudenlaista työmarkkinakulttuuria tähän suomalaiseen työlainsäädäntötyö jossa hän on altista

te ajattelette nyt että jos työmarkkinaosapuolet sopivat näistä asioista

pimeällä hallituksella ei pitänyt niin eduskunnassa olisi sitten velvollisuus ottaa nämä sopimukset ikään kuin ylempään tarkasteluun ja pakottaa työmarkkinaosapuolet sitten uusiin keskinäisiin sopimuksiin

viime vaalikauden aikana hallituksen sisällä oli vaihtelevasti erilainen tilannekuva ja kantavana ajatuksena taloudenpidossa oli tehdä puoliksi menoleikkauksia ja puoliksi veronkorotuksia

on tehtävä enemmän suomalaista työtä

arvoisa puhemies

itse olen ollut yrittäjissä puheenjohtajanakin kainuussa ja näistä samoista asioista ollut huolissani siitä että me emme ole päässeet näihin kolmikantaosapuolen neuvotteluihin

mutta juuri tässä neuvottelussa oli mukana suomen yrittäjät ensimmäisellä kertaa ja me kokoomuslaiset palautimme sen sitten myös toisella kertaa sinne pöytiin ja sieltä tuli vastaukset minä puutun siinä omassa esityksessä tähän

mutta tämän perusteella keskustalaiset teille tulee kyllä velvoite nyt sitten ottaa kantaa ja myönteisesti suhtautua suomen yrittäjien esitykseen tästä sairausloman ensimmäisen päivän karenssista

arvoisa puhemies

toivottavasti kun te olette seuraavan kerran hallituksessa se tehdään niin

arvoisa puhemies

ymmärrän osittain myös yritystukien leikkauspäätökset varsinkin kilpailua haittaavien tukien osalta

tähän saakka tekesin tuotekehitystukia on pidetty kaikkein vaikuttavimpana ja vähiten kilpailua haittaavana tukimuotona

eilen julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan meillä peritään lisääntyviä veroja ja vähennetään yritystukia ja ne kylvetään haitallisina tukina tuuleen ja merelle

esitänkin että hallitus näiltä osin tutustuu tarkemmin näihin yritystukien vaikutuksiin ja harkitsee tuen ja vaikuttavuuden näkökulmasta niitä uudelleen

kiitos

rauhanturvaamiseen osallistuminen palvelee myös suomen puolustusvoimien osaamisen kehittämistä niiltä osin joiden osalta pelkkä sotaharjoitus ei anna mahdollisuutta

arvoisa herra puhemies

täällä tuntuu tila lämpenevän

tämä lakiesitys tarkoittaa että työntekijällä on oikeus saada lakisääteisen vuosilomansa tai sen osan siirretyksi vuosiloman aikaan sijoittuvan työkyvyttömyysjakson vuoksi siten että siirto oikeus koskisi jo ensimmäistä sairauslomapäivää

tässä kriisissä suomen ensisijainen tarkoitus on rauhoittaa tilannetta ja omalta osaltaan estää sen eskaloituminen maan sisällä sekä leviäminen epävakaisiin naapureihin jolloin laittomien siirtolaisten nopea kasvu loisi pohjan ääriliikkeille ja terrorismille

vuosilomapäivien siirtäminen edellyttää että työntekijä toimittaa viivytyksettä työnantajalle asianmukaisen sairaustodistuksen tämä tiedoksi edustaja lohelle

tilanteen vaarallisuudesta kertoo se että vihollisuudet ovat jo pitkään olleet etnisiä historiallisia uskonnollisia ja poliittisia

pysyvää rauhaa ei tällä euroopan yhteisön kuuden kuukauden operaatiolla tavoitella vaan euroopan unionin sotilasoperaation tehtävänä on tukea afrikan unionin misca operaatiota

työ ja tasa arvovaliokunta käsitteli esitystä pitkään ja nimenomaan kokoomuksen edustajat pysäyttivät hallituksen yksimielisen esityksen tarkempaan käsittelyyn

kun asiantuntijalausunnoista selvisi että jo neljän viikon työkyvyttömyydestä vapaa vuosiloma riittäisi täyttämään eun tuomioistuimen päätöksen niin teimme kaikkemme että hallitusohjelman ja hallituksen puolivälijulistuksen tavoitteet suomalaisen työn lisäämisestä ja työllistämisestä toteutuisivat

pidän tärkeänä että näille operaatioon lähteville sotilaille annetaan sellainen koulutus jossa käydään tarkoin läpi alueen ja tilanteen erityispiirteet sekä ennakointi ja suojautuminen niin ettei vahinkoja pääse sattumaan

valiokunnan kokoomusryhmän toimesta esitykseen pyrittiin tekemään ja saatiinkin lieventäviä muutoksia lakisääteistä vuosilomaa pidempiin vuosilomiin

uskon näin myös tapahtuvan

kuitenkin molemmat työmarkkinaosapuolet työnantajat ja työntekijät kuittasivat esityksen uudelleen sitä muuttamatta

arvoisa puhemies

ensimmäisellä kolmikantakierroksella yrittäjät ja elinkeinoelämän keskusliitto antoivat periksi koska eivät tienneet sitä mahdollisuutta että viiden viikon lomissa olisi mahdollista säilyttää tuo kuuden päivän karenssi

kaikkien niiden lähinnä julkisten työpaikkojen osalta joiden vuosiloma on yli viisi viikkoa tulee karenssi käytännössä voimaan tämän viiden viikon jälkeen

hyvinvointi perustuu työhön kuten valtiovarainministeri urpilainen tänään täällä lausui ja koska uudet työpaikat syntyvät pienissä ja keskisuurissa yrityksissä haluan seuraavassa keskittyä nimenomaan yrittämisen ja suomalaisen työn lisäämiseen

toivottavasti keskustalaisilla edustajilla riittää silloin rohkeutta mahdollisesti yhdessä meidän kanssamme muuttaa tämä laki jos pahimmat uhat toteutuvat

edustaja kiuru poissa edusti tolvanen poissa edusti abrax puissa edustaja jokinen poissa edustaja

tämän päivän puheitten perusteella teille arvoisat keskustalaiset on syntynyt jopa velvollisuus ajaa suomen yrittäjien esitystä sairausloman ensimmäisen päivän karenssista

tässä taloudellisessa tilanteessa on tarpeen katsoa kokonaisuutena kaikki sellaiset erityistoimet joilla voidaan olettaa olevan selvästi kasvua tukevaa vaikutusta

ja sitten mäkisalo ropponen

toimenpiteiden tulee olla sellaisia että ne tuottavat julkisen talouden tasapainon kannalta myönteisen lopputuloksen

samoin menetellään päivystyksen kahdeksan asian osaa tulla eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kahdestoista kolmatta kello kaksitoista neljätoista kello velvollisuutensa

kiitos

hallitusohjelmassa on luvattu selvittää myös tuotannollisten investointien korotettujen poistojen jatkotarve

poistojen laajentaminen kannustaisi investoimaan ja loisi siten kestävää kasvua ja työpaikkoja

puskurit jotka tällöin toimivat hyvin on pitkälti käytetty ja on todennäköistä mikäli rahoitustilanne vaikeutuu että yritykset ajautuvat vakaviin rahoitusvaikeuksiin

tämän vuoksi julkisten rahoituslaitosten kuten valtiokonttorin ja finnveran välineitä yritysten toiminnan ja kasvun rahoittamiseen tulisi lisätä laajentamalla näiden laina ja takausmahdollisuuksia ja lisäämällä riskinottokykyä